tämä pääoma joka liikkuu globaalissa maailmassa tällä hetkellä jos siihen aletaan täällä kovin paljon sorkkimaan sosialismilla ja millä tahansa se lähtee pois

jokainen yrittäjä on varmasti valmis maksamaan palkkaa niin paljon kuin se pussi kestää ja aina kun se kaveri tuottaa niin enempi siihen vain

demien puheenjohtaja

tavoite oli saada syöttötariffi jonka ehdot olisivat samat kuin tärkeimmissä kilpailijamaissa kuten saksassa itävallassa ruotsissa ja ranskassa

no korjaa sinä sitä jos

tähän sopimusjärjestelmään on saatava joustavuutta että sitten kun tulee huono aika varsinkin nyt voitaisiin joustaa kun rahamarkkinat eivät jousta oikein

sahat odottivat syöttötariffista liiketoimintaansa tukevaa lakia eli sitä että saha ja puuteollisuuden poltettavat sivutuotteet saisivat saman kohtelun ja tuen kuin metsähakkeet

ja nyt meidän täytyy tässä tilanteessa houkutella se tänne ja ratkaisujen täytyy olla hallituksella semmoisia että se tulee

talousvaliokunta oli siellä matkalla juuri ja kuulin sieltä terveisiä ja tilanne on nyt jokseenkin hyvä

hienoja puheita minäkin voin mennä tuonne torien kulmalle puhumaan osaan minä sen tehdä että annetaan sulle tätä ja sulle tätä ja sulle tätä

arvoisa puhemies

suunnitelmana oli investoida riittävän kokoinen chp laitos joka tuottaisi sähköenergiaa myös valtakunnan verkkoon jossa siirtokulut ovat promillen luokkaa märkien polttoaineiden kuljetuskuluista

velkarahaa kun me ruvetaan jakamaan niin sekin on katkaistava joskus ja nyt on semmoinen hallitus joka tekee sen

sahojen märkä biopolttoaine olisi tuotteistettu varastointi ja kuljetuskelpoiseen muotoon koska kulutus painottuu kuuteen talvikuukauteen

minä ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että tervetuloa oppositiosta siellä on hyvin viisaita miehiä paljon viisaampia kuin minä neuvomaan minua

näin sahojen sivutuotto eli puupolttoaine olisi saatu toimitettua etelä suomen ja rannikon hiilivoimalaitoksille ja hiilijalanjälki olisi pienentynyt merkittävästi

säädetty laki ei mahdollista pien chp puuvoimalaitosten investointeja sahoille sillä kokoluokka on liian pieni ja laitoskohtainen maksimituki on liian pieni

se on vähän niin kun jäätyneeseen järveen kaivaa kaksi avantoa ja kantaa toisesta toiseen vettä se ei hyödytä ketään

selkä tulee vain kipeäksi

sahojen poltettavia sivutuotteita käyttävät metsähakevoimalat eivät saa näitä polttoaineita käyttäessään muuttuvaa sähköntuotantotukea

tuontihake tulee venäjältä ja maaliskuussa hyväksytty laki heikentää sahan ja puuteollisuuden toimintaedellyksiä suomessa

toivon että hallitus ottaisi pien chp puupolttovoimalan syöttötariffilain uuteen käsittelyyn ja korjaisi nykyisessä laissa olevat epäkohdat

tässä taloudellisessa tilanteessa on tullut jo viestiä siitä ei enää korkeita asiakasmaksukorotuksia kerta kaikkiaan pakko supistaa määrärahoja

ministeri rehula ettekö te kanna kuntien lailla silti huomauttaisin että korotukset ovat kohtuuttomia aivan liian suuria

kiitos

etähoidosta voi syyttää monesta asiasta mutta yhdestä asiasta valtavan ylpeä kulttuuriministeriön budjetissa on kohtia joissa hallitus budjetoi ensi vuodelle turvakotitoimintaan neljäkymmentäneljä prosenttia rahaa enemmän kun viime hallituskauden viimeisenä

inkoolainen uho ja lauralla minä hallituksesta lähtien kehitys on ollut oikeansuuntaista mitsumaan edelleen noussut viime vuoden kustannusten tasolle alkuperäisessä budjetoinnissa tästä on hyvä jatkaa että jos ajaa meri ei pidä sarven teräväpuhemiestä muutamaan puheenvuoroon tuossa otan otan kantaa talja toi tuon tiedonkulun estämisen näissämme kielikokeilu on erittäin tervetullut

oloistamme lakimiehenä olen huomannut että henkilöllä tarvinnut määrätä taloudellisia asioita varten edunvalvoja se tarvittu vielä laajentava määräys että päämies ii on askel siihen suuntaan että hänen tietojaan ei saa pyytää terveydenhoidon henkilö kun vihdoin pääsisimme monin paikoin turhasta ja varsin kalliiksi käyvästä pakkoruotsista eroon

tämän hallituksen lainvalmistelu noudattaa samaa käytäntöä kysyin ryhmäkansliasta paljonko valtiovarainministeriön hallinnonalan budjetissa on päättänyt parantaa kuten valtiovarainministeri vastauksessaan kertoi vaikutusten arviointia perustamme hallitusohjelman mukaisesti lainsäädännön arviointi neuvoston siltaa koskeva maahanmuuttoon

mutta nyt itään suuntautuu se että laitoshoitoa on vähennetty ja heikennetty niin entistä useammalle omaishoidosta ollut sulaa hulluutta että tällaiset määrät ulkomaalaisia opiskelijoita on voinut suorittaa tutkinnon suomalaisen veronmaksajan lompakosta

me olemme siitä varoittaneet meidät leimattiin ainoastaan rasisteiksi ja niin edelleen

suurin syy siinä että tämä homma ei toimi on siinä että tämä eduskunta on normaalielämästä niin kaukana kuin itä on lännestä

mikä on heidän tulevaisuutensa jossa ministeri kääriä sanoi teollaan ymmärsinkö oikein äsken kun puhuitte tästä omaishoidosta että se on se

täällä kyllä tehdään hienoja puheita että mitä pitäisi tehdä mutta se on vähän niin kuin arhinmäellä että hyvin puhuu työnteosta mutta on tainnut olla kädet taskussa silloin kun niitä on tehty

jo kauan on ollut tiedossa että kansainvaellus varsinkin lähi idästä ja pohjois afrikasta on meneillään

että omaishoitajat sukupuolesta riippumatta motivaatiota juurtua suomeen ja hoitavat jatkossa entistä enemmän ikääntyviä vanhuksia arvoisa ministeri

itsemänkymmentä kuusi prosenttia omaishoitajista jotka jäädä tänne työskentelemään opintojen päätyttyä voivat kyllä maksaa tuon lukukausimaksun joka ei edes kata heidän opiskeluistaan syntyviä kuluja

se on ollut jo kauan aikaa

suomessa on voimassa tukijärjestelmä puuhakevoimalan syöttötariffi tämä on varmasti tynkkysen aluetta jonka tavoitteena oli aikaansaada investointeja jotka mahdollistaisivat hajautettua lämmön ja sähkön tuotantoa esimerkiksi sahoilla

esimerkiksi turkissa on miljoonia siirtolaisia odottamassa sitä hetkeä kun eu on tarpeeksi hajanainen ja voimaton ja padot aukeavat

täällä esitettiin sitä että kaikki haluavat asua mahdollisimman pitkään kotona itse olisi hieman koululiikuntaa lisätään ja ihan hurjan esimerkkien nojalla myytyä itse ole nähnyt myös omien vanhempien korvikkeena ovat varmaan pitävä tavoite että kaikkien pitäisi asua se on aivan oikea päätös

yhtäkään chp laitosta ei ole tehty ja se johtuu ainoastaan siitä kun ei tunneta sitä käytäntöä mikä se tuolla elämässä on

kun kesä tulee välimeri lämpiää niin voitosta vain yksi näistä puheenvuoroista täytti sieltä tulee toinen aalto

monet kotona asuvat joutuvat pakosta käyttämään enemmän erikoissairaanhoidon palveluja jotka ovat lapsemme ja monta kertaa ensihoito alkaa rasittua aika paljon kuin odottaa nimenomaan yöaikaan tekemään

mitä te ministerit näette nuoremme ovat jakaantumassa niihin joilla on varaa harrastaa ja niihin joilla ei ole

sitten tämä tukijärjestelmä joka on nyt tullut tänne niin me tuemme tällä hetkelläkin

salissa on tänään kymmeniä kertoja toisteltu myös sitä että suomessa on jätetty pois ajama lakiluonnoksen tärkeitä nyt poikkeuksellinen tilanne ikään kuin tämä poikkeuksellisuus menisi jotenkin itsekseen ohi

tässä vielä on sanottava että kyllä tämä kokonaiskuva on hyvin samalla osa on esimerkiksi yksittäiseläkeläisen osalta ja joihin yksittäiset päätökset kasautuvatin vaikuttavat mutta myös oikeinkin hyvässä kunnossa kun toisten kunto on ymmärrettävä näitten yksi yksittäisten säästötoimien vaikutus kokonaisuuteen ja tulevaisuuteen muustakin kuin talouden näkökulmasta vaikka se täällä edustaja heikkisen puheenvuorossa nousi esille juuri sasia ja terveyspalveluilla me vaikutamme hyvinvoinnin tasaiseen

no minä luen tuosta suoraan

sähköntuotantotuki eun ulkopuolelle tarkoitetaan varmaan venäjää sille metsähakkeelle mitä siellä tuotetaan suomalaiset veronmaksajat maksavat tukea

ei mene vaan ilman nopeita kiristystoimia poikkeuksellisesta tulee pysyvä asiantila ja kierre syvenee vuosi vuodelta kuten ruotsissa

sen seuraus on että metsähakkeen ja turpeen hinta laskee suomessa ja luo edellytyksiä kivihiilelle

ja esimerkiksi juuri vaikka syrjäseudulla asuvien osalta tämä matkakorvauksen yhdensuuntaisen matkan omavastuu nousee nyt yhä huonompi yhä nuorempana

sillä tavalla me rupeamme saamaan biotaloutta kuntoon täällä maaseudulla ja muualla eikä puhumalla vain jotakin höpötystä

se on tottunu maksaa kaikista muistakin palvelusta enemmän ne ihmiset ei tuu valittamaan jos venäjää sillä matkakorvauksellani nollahinnalla sitten loppuvuoden jää koskee vähän sairastavia mimiikka muutaman kerran vuodessa ja kelan piikki on se niin niillähän täytti könttämaksu tulee todella iso summa niillekin perheille joissa molemmat vanhemmat käyvät työssä

puhemies ensinnäkin tiedossa ministeri mäntylä vastauksesta ja ministeri rehulallemiin sosiaali terveysvaliokunnassa on sitä ihan selkeä dokumentti olen asian tavoin toimita jos monista urheilulajeista on tulossa eliitin etuoikeus

jos nämä ovat islaminuskoisia jotka tuovat tämän tavan tänne annetaan heille sianlihaa ja jos ei kelpaa niin lähtevät pois

saarakkalan esitys on erittäin kannatettava

nyt lähtee suomesta suomen sosiaaliturvalla isis joukkoihin taistelemaan ihmisiä ja somaliaan ja on niitä varmaan muitakin paikkoja ja suomi maksaa sen

johtavan hienoa täysin riippuvaisia yhteiskunnan muista palveluista heillä ei ole läheisiä omaisia mutta lisätään monesti kyse on siitä vielä kun viime aikoina on yhä enemmän hyvinvointipalveluita siirretty liikkuva koulu hanke on esimerkiksi lisätä viisi vuotta täyttäneistäni ainoastaan kaksi prosenttia käyttää netti eli kai se mitä prosentti ihmisistä eivät ole ennen tien parissa ja niinivaaralaiset ministerit kulta ja varmistatte että meidän kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisesti tasa arvoisesti palveluiden parissa vaikka meidän onnistunut hyvin ja levinnyt ilahduttavan laajalle

minä olisin halunnut hänet tähän kun hän esitti aikanaan näin että sieltä palaavat henkilöt saisivat hoitoa vielä kauniaisissa jos he ovat henkisesti vammautuneita taikka sitten ruumiillisesti

arvoisa rouva puhemies ja

suomen metsistä kerätään merkittävästi tietoa ja nyt näitä metsävaratietoja tullaan hyödyntämään nykyistä tehokkaammin

jykes käytyyn keskusteluun siltä osin

jos tätä politiikkaa jatketaan niin me kohta tarvitsemme maastamuuttoministerin että pärjätään tämän porukan kanssa

arvoisa rouva puhemies

tarkoitan sillä sitä että kun rikoksiin on syyllistynyt esimerkiksi terrorismiin ja tuolla sotatantereilla riehuu niin kyllä se pitää pystyä lähettämään tästä maasta pois

erityisen tyytyväinen olen siihen että eun ja eta alueen ulkopuolelta tuleville opiskelijoille asetetaan lukukausimaksut vihdoin ja viimeinkin

tällä tuetaan peruskoulun päättäneitten nuorten koulutuspolkua työelämään ja näläperuutuspeilipeleillä tätä kuviota meillä on oikeus käydä tätä ennaltaehkäistään syrjäytymiskehitystä

esite rohkaisisin ministeri rehulaa erityisesti kun hän kannatan mestarikisälli mallia ja toivoisin että kannattako tässä ollenkaan keskustella jos näkemykset näin kaukana kyllä aina pitää keskustella ja se otettaisiin meillä laajasti käyttöön

tilanteessa jossa koulutuksesta joudutaan leikkaamaan on kestämätöntä kustantaa maksuttomia opintoja koko maailmalle

me talvellakin niin tuolla istuin toisella puolella tuota lavaa niin sanottu haittasi jo käytettiin kuulkaa tällaista termiätta voidaan tarkistella mistä puolueista ne heitot tulivat mutta koetetaan laiha asiallisin jäisi näitä asiallisen kysymyksen virittäneet ominta alaa vastanneet johtaneet naispappi äänestämme siitä on hyviä kokemuksia esimerkiksi saksassa

meillä on hassattu ties miten paljon rahaa sellaisten ulkomaalaisten kouluttamiseen jotka ovat tulleet suomeen vain siksi että suomalainen veronmaksaja on kustantanut heidän opintonsa

hallituksen biotaloutta edistävässä ohjelmassa keskeisessä asemassa ovat muun muassa edistyksellistä biopolttoaineiden valmistusteknologiaa kehittävät tuet ja verolinjaukset

toivottavasti tämä järjettömyys loppuu kertaheitolla ja toivottavasti lukukausimaksut asetetaan tarpeeksi korkealle tasolle vastaamaan korkeatasoista koulutusjärjestelmäämme

tätä lajia jo puhutaan asiallisesti ja vastata asiallisesti miksi te sosialidemokraatit olette niin innokkaasti olet leikkaamassa kuntien valtionosuuksia kun täällä monessa puheenvuorossa esille se miten ikä saa sanoa näin tämä on paljon ammatteja joihin opinnot voivat valmistaa vain osittain

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

vihreät pelottelevat meitä venäjällä ja tsernobylilla ja jukusimalla vai mikä jokosima se oli

omasta kokemuksestani voin sanoa että esimerkiksi sahateollisuudessa on noi yli kolmesataatuhatta varovaisestikin arvioiden monia töitä jotka oppii parhaiten hyvän mestarin opastuksessa tekemällä

minä nyt en tarkasti saksan mallia ole tähän hakemassa mutta jotakin sinne suuntaan täytyy tehdä että me pääsemme tästä kaksoisvajeesta pois

kiitos

tieverkon kunnostamisella voidaan lyhentää merkittävästi muun muassa kuljetusmatkoja ja sitä kautta kustannuksia

ennen muun muassa silloin kun nousivat korkeammalla tahdilla nämä julkisen puolen menot ne maksettiin kauppataseen ylijäämällä

yliopistoissa on jo kauan kaivattu lainmuutosta joka mahdollistaisi lukukausimaksujen perinnän ulkomaisilta opiskelijoilta

mitä sillä on väliä jos tuolla on rahaa taivaalla minä pikkupoikana luulin että sitä tulee tuolta taivaalta valtion kassasta muuta kuin ottaa vaan mutta kyllähän sen jo nyt olen huomannut että siinä on jotakin tehtäväkin että sitä rahaa tulee

hän on osakkaana ympäristöalan konsulttiyrityksessä joka keskittyy erityisesti ilmastoasioihin mutta myös energiaan ja jätehuoltoon

vastaavaa hanketta on ehditty valmistella koulutusviennin edistämisen nimissä jo monen hallituksen aikana mutta aina se on kaatunut etenkin vasemmistoliiton ja vihreitten vastustukseen

elikkä jos tämä saadaan kuntoon niin antaa olla vaan tuon julkisen puolen korkealla ja menojen korkealla eläkkeissä palkkaturvassa ja niin edespäin

ruvetaanko täällä tekemään bisnestä ihan tämmöisellä hommalla ja sitten väännetään tämä juttu pelotellaan venäläisillä joillakin tuliperäisillä alueilla että saataisiin tämä meidän hyvä puhdas energiamuoto pois ja sitten ruvetaan tekemään bisnestä sillä